oikeastaan edustaja rinteen viimeinen puheenvuoro herätti sen huoleni sdpn suhtautumisesta yhteiskuntasopimukseen että ajatellaanko teillä niin että tämä kilpailukykyloikka syntyy niillä voisi sanoa yrityksessä tehtävillä tuottavuustoimilla joita tehdään koko ajan muutoinkin

ensin haluaisin kyllä kiistää tämän käsityksen siitä että ihmisoikeudet jäisivät meillä kauppapolitiikan varjoon

tämän lisäksi meillä on nyt proaktiivisesti myöskin pankkitukijärjestelmä otettu hanskaan tehty täällä eduskunnan kanssa erittäin mittava miljardien kymmenien miljardien hanke

pitää pyrkiä kansainväliseen vähintään euroopan tasoiseen yhtenäiseen järjestelmään jolla haetaan puskuria tulevia finanssikriisejä varten

tähän on vaikea oikein muuten vastata kuin sen että kun lissabonin sopimus astuu voimaan eurooppa neuvosto muuttuu toimielimeksi niin kyllä meidän pitää tietää se kuka siellä jäsenenä toimii

presidentti obaman tuorein puhe oli minusta tässä suhteessa rohkaiseva koska valmisteluvaiheesta on tullut vähän sen käsitys että tässä eurooppalaiset vaativat mutta usa jarruttelee

tuetteko sitä

nyt tässä obaman puheessa tuli useita sellaisia teemoja jotka antavat aika hyvän listan siitä minkä tyyppisiä asioita pitää säädellä

kysyjä väittää että keskituloisten asema on heikentynyt tulot ovat olivatko ne pienentyneet vai pysyneet ennallaan että pienituloisten tulot ovat pienentyneet ostovoima pienentynyt

on kyse vakavaraisuussääntelystä

en kannattanut pekingin olympialaisten boikotointia ja tein sen aikaisessa vaiheessa ennen kisoja keväällä selväksi että omalta osaltani otan kutsun vastaan ja tietysti se oli myös hallituksen ratkaisu

eihän tämä pidä paikkaansa ollenkaan

tänä vuonnakin vaikka elämme keskellä maailmanlaajuista kriisiä tulot nousevat ja pienituloisten niiden jotka ovat sosiaaliturvan varassa kaikkein keskeisimpiä sosiaalietuuksia on erittäin merkittävästi nostettu

kyllä pitää voida luottaa siihen että jos edellisenä päivänä annetaan aa luokitus niin ei se nyt seuraavana päivänä voi konkurssiin mennä

mutta on selvää että kun hallitus linjaa tämän vanhuuseläkkeen ikärajan niin tietysti meillä on odotus se että aikaa myöten sitten monissa erillisjärjestelmissä joita on myös otettaisiin tämä keskimääräisen eliniän nousu huomioon

tässä mielessä kyllä toivoisin sitä että kun keskustelua käydään niin ei nyt esitetä ihan mitä hyvänsä

homekysymys on loppuun käsitelty

sitten pitää myös tätä veroparatiisikysymystä koko ajan hallita

eihän siitä ole muissakaan ryhmissä kyse

me olemme hallituksessa juuri viimeisessä presidentin esittelyssä saaneet useiden veroparatiisisaarten kanssa sopimukset aikaan

mutta tämän huomion että keskimääräinen elinikä nousee totta kai sen täytyy vaikuttaa kaikissa ryhmissä jokaisessa erikseen huomioitavalla tavalla pörssiyhtiöissä tai missä hyvänsä muissa yhtiöissä eivät kai pörssiyhtiöt sen pahempia ole kuin muut yhtiöt

kun näitä etukäteiskeskusteluja presidentin kanssa on käyty olemme esittäneet nimenomaan esityspohjissa oli se eduskunnan perustuslakivaliokunnan esittämä malli että etukäteisvalmistelussa käytettäisiin myös utvaa

nyt vähän ehkä juostaan myös ajan kanssa kilpaa että kun maailmalla voi sanoa laman varjo alkaa väistyä nyt ei saa unohtaa syytä miksi tähän mentiin

tämä on käyty presidentin kanssa lävitse

se on varsinkin raskaissa ulko ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä oikein ja luontevin tapa siihen että presidentti toimii myös yhteistyössä valtioneuvoston kanssa silloin kun on kyse eun ulko ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä asioista

kenenkään oikeutta varhaiskasvatukseen ei poisteta vaan haetaan ratkaisu joka antaa mahdollisuuden kokopäivähoitoon niille joiden perhetilanne on sellainen että se edellyttää sitä

meillä on jo muistaakseni talvella tai viime syksynä asetettu tämmöinen strateginen hanke joka kattaa oikeastaan kaikki nämä kysymykset joihin kysyjä viittasi ja sen puitteissa voi sanoa hyvin laajalla yhteistyöllä eri osallisten kanssa ohjelmaa valmistellaan

se että terveitä ihmisiä laitetaan tällaisella lainsäädännöllä vuosikausiksi pois työelämästä on tämän kansantalouden kannalta huono asia

te teitte edellinen hallitus kertaalleen päätöksen siitä että subjektiivista päivähoito oikeutta rajataan mutta te ette vieneet sitä loppuun ja mielelläni kuuntelen mikä se teidän mallinne mahtoi olla

heidät pitää pitää töissä

sen sijaan te vain leikkasitte kunnilta rahat pois mutta ette antaneet kunnille mahdollisuutta sopeutua siihen rahan leikkaukseen

se on jo työskennellyt toista vuotta ja sen tavoitteena on ennen muuta sitten löytää metsäalalle uusia tuotteita uusia markkinoita koska meidän perinteiseltä vahvalta sektoriltamme metsäalalta on vaikea sellaista kasvua enää saada

arvoisa puhemies

näillä olisi merkitystä myös suomen taloudelle mikäli euroopan kasvu lähtee liikkeelle

päinvastoin osa siitä on suurissa vaikeuksissa eli meillä on hyvin laaja alainen ohjelmatyö käynnissä ja yritetään vaikeisiin tilanteisiin

toisaalta totesin sen että se on keskitetty järjestelmä josta emme ota oppia mutta tällaisten voi sanoa prioriteettien asettamisessa ja niiden toteuttamisessa käytäntöön viemisessä he toimivat systemaattisesti

suomihan on ollut selvästi suurta osaa muuta eurooppaa edellä elvytyspäätöksissä

meidän elvytyspäätöksemme joita on tehty budjetissa lisäbudjetissa täydentävässä esityksessä ovat mittaluokaltaan oikeassa mittakaavassa suhteessa tähän komission kaavailuun

luonnollisesti asiassa edetään mutta niin kuin siitä puheenvuorosta kävi ilmi se ei nyt ratkaise niitä ongelmia jotka ovat nyt niissä tehtaissa joissa työpaikat menevät sen takia että tilaajia ei ole eikä se auta ensi vuonna kuntienkaan talousahdingossa

esimerkiksi voisi sanoa että kyllä suomalaisessa ja eurooppalaisessa esimerkiksi ilmasto ja energiapolitiikassa pitäisi olla tässä suhteessa samanlaista kunnianhimoa vielä pidemmälle että pystytään sitten mobilisoimaan eri tahot tutkimus ja investoinnit ja kaikki mukaan

ensi vuoden lisäbudjetin osalta me olemme parhaillaan valmistelemassa toimia jotka ennen muuta liittyvät lomautusten ja irtisanomisten takia aiheutuvaan koulutustarpeen lisäämiseen

hallitus on hyvin jäntevästi pitkän ajan kuluessa toiminut erityisesti palkansaajajärjestöjen tukena siinä että saataisiin tuloneuvotteluihin palkkakoordinaatiota

tämä äskeinen edustaja uotilan puheenvuoro kertoi siitä että vasemmistoliitto selvästikään ei olisi kannattamassa tätä tekeillä olevaa sopimusta

tässä ollaan menty niin pitkälle että hallituksen puolelta on myös vedottu selvästi siihen että minkä tyyppisten alojen pitäisi nyt aientaa neuvotteluja jotta saataisiin riittävän pitkä linja tästä eteenpäin

me tulemme olemaan kymmeniä miljardeja euroja köyhempiä kuin ilman tätä taantumaa ja sitäkin tärkeämpää on turvata julkisen talouden vakaus ja luottamus siihen että on kasvun edellytykset jatkossa

ihmisoikeustilanteen kohdalla ensinnäkin tiibetistä en vain maininnut tiibetiä vaan esitin siitä huomattavasti laajemman käsityksen ja myös ihmisoikeuksista

te olette esittämässä teidän keinonanne työllisyyden hoitoon sinne pitkälle momentille työllisyysmäärärahoille että lisätään rahaa ja valtio työllistää eri tavoin

arvoisa puhemies

nyt kun eduskuntakausi on taas alkamassa niin minä kyllä vetoan hyvin voimakkaasti siihen että myös tämän kuntatalouden osalta joka hyvin paljon heijastuu tähän ilmapiiriin joka suomalaisessa yhteiskunnassa on edettäisiin nyt jäntevästi ja tarkasti ei roiskittaisi miljoonia ja miljardeja miten hyvänsä

olemme käyneet avoimen laajan keskustelun tästä järjestelystä ja molemmin puolin on tunnistettu selkeästi se että tämän toimielimeksi muuttumisen takia pitää nämä määritykset tehdä

mikä ei mennyt tulkilta läpi oli se että kun he ovat nyt laatineet ensimmäisen ihmisoikeustoimintaohjelman niin olisin kysynyt arviota siitä mitä se tulee merkitsemään

me tarvitsemme nyt sellaisia kilpailukykyä pitkäjänteisesti parantavia toimia jotka luovat uskottavuutta siihen että suomalaisen tuotannon kilpailukyky on nyt vähän pidemmällä tähtäimellä kunnossa

puhemies

päävastaus on tuohon se että laman jälkeen jolloin joudutaan julkista vajetta kaventamaan eri keinoilla myös verotuksella verotuksessa pitäisi olla yksi pääohje

valtioneuvosto on pitäytynyt näissä omissa kannoissaan vain voisi sanoa minimalistisesti siinä mistä nyt on päätettävä tämän lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen

se on se että pyrittäisiin välttämään kaikki sellaiset veroratkaisut jotka heikentävät suomalaisen työn kilpailukykyä maailmalla

ilmeisesti oli tulkkaus ollut niin että se oli vaan toteamuksena tullut

hallitus on hakemassa tarkennuksia ja lisätietoja muun muassa paikallista sopimista koskevaan pykälään joka ei kovin paljoa avaa ulospäin sitä mitä täsmälleen tehdään

ei valtioneuvosto ole poissulkenut millään tavalla presidenttiä tässä vaan on määrittänyt sen kuka on se jäsen eurooppa neuvostossa

tämä on minusta semmoinen yleisohje että suunnan pitäisi olla se että koetettaisiin toimia tavalla ettemme entisestään heikentäisi kilpailukykyämme

on tärkeää että myös ne toimet joita kuntien avuksi tullaan aikanaan tekemään ovat tarkkaan kohdistettuja osuvat oikeaan ovat oikein mitoitettuja

kuinka hyvin siinä onnistumme se tulee monia yhteisen haasteen voi kysymys on loppuunkäsitelty keiden seuraavat kysymykset suhteellisen nopeassa olemaan meidän yhteisenä haasteenamme

me nojaamme tämän päätöksen täsmälleen kaikkiin niihin kannanottoihin joita perustuslakivaliokunta on aikaisemmin tehnyt siihen mitä on perustuslaissa itsessään ja olemme siitä tämän kannan määrittäneet ja siihen toivottavasti saamme myös eduskunnan vastauksen

tästä on ehkä eniten julkisuudessa keskusteltu